en tierä tohtiiko sanoa suoraa mutta kyllä kunnissakin pitääs päättäjien eri ryhmissä kokoontua ja ottaa niskasta kiinni olisko täällä karsittavaa

siel on ehkä päällekkäisyyksiä tällääsiä

on tullut melkosia puutteita ja karmaisevia esimerkkiä vanhustenhoirosta

vanhuksille pitää antaa kunniakas vanhuus ja siitä meirän kaikkien pitää huolehtia

mutta mistä me ollaan erityisen huolissaan kaikki varmahan

täällä tarvitahan jatkoski kaikkia meitä ja ennen kaikkia tulevia nuoria jokka joskus työn parihin tuloo ripiää työvoimaa

sen takia tämä lama on valitettava että nuorisotyöttömyys pitääs saara ensisijaisesti sillä lailla että nuorille töitä jotta ne oppiis työn parihin heti välittömästi ku koulun lopettaa

se meni sillä lailla että kukaa siin ei hävinny jotta olis toista seljättäny ja näin

arvoisa puhemies

meidän pitää kyllä pitää siitä kiinni kynsin hampahin että eu ei pääse päättämähän meirän metsäasioosta

sitten ed

nimittäin ne rupiaa tulohon kuolemahan tilahan koska ihminenkin ku tuloo määränsä päähän niin sille käy köpelösti jos ei me edesauta samoon se käy mettille

mutta se minkä takia halusin ottaa puheenvuoron niin ed

takavuosina on kerrottu että elääntarhasta vietihin siihen elääntarhan vierelle mettähin näitä petoja ja siitä ne on pikkuhiljaa levenny

pirettäköön jatkossa huoli siitä että sillon ku meillä on petoeläämiä ylimäärääsiä eläintarhoos niitä ei päästetä villinä siihen lähialueelle irti

arvoisa puhemies

on puhuttu kiva koulu hankkeesta

en tiä onko koskaan mietitty sitä että otetaan joskus oppilaitten vanhemmat kokohon ja ne keskenänsä juttelis kuinka tääl koulus olis pelisäännöiltään paras olla

haluaasin opetusministeriltä kysyä onko mitää takeita sille että saataas koululiikuntaa lisää tuonne alaluokille koska se rauhoottaas siellä niin oppilaitte ku opettajankin kanssakäymistä

saarisen niin kuin urheiluministeri wallininkin kans oon vähän samaa mieltä että meidän pitää saada niin mutta meirän pitäis saara talviolympialaaset mutta kyllä mä oon urheiluministerin kanssa samaa mieltä että ei yksistään vaan jonkun toisen kera

ministeri piti erinomaisen puheenvuoron ja vielä ku tietää että ministeri on hyväkuntoinen ja täällä edustajat kaikkonen ja tiusanen jo viittas siihen varusmiesten kuntohon

ja minä kyllä kysyisin ministeriltä onko sellainen mahdollista että ku kutsuntoja piretään niin siellä yhteydes olis lähellä oleva varusmies joka on juuri vapautunut varusmiespalveluksesta ja hän kertois kuinka kannattaas sen rapian vuoren aikana jo valmistautua kunnon ylläpitohon

minä väitän että keskeytykset alakukeskeytykset vähenis oleellisesti ja nämä jo valamistautuus siihen

ei armeija tänäkään päivänä kunnolta niin mahrottomasti vaadi ku sanotaan

arvoisa puhemies

mulla on tarkootus tässä vähä kehua klupuuttaa myös hallitusta sen suhteen jotta mulle yks tärkeä sektori on tuo terveysliikuntapuoli ja liikunta

veikkausvoittovarojahan on sitä osuutta jonkun verran positiivisesti annettu myös tänne urheilun saralle

ja täytyy ministeri wallinille antaa kiitokset siitä että hän on todella ansiokkaasti tätä sektoria hoitanu sen suhteen jotta siel on räätälöity näitä rahaosuuksiakin sillä lailla että nyt se tärkein sektori liikunnassa kilpaurheilussa jos tällaista sanontaa käyttää on mielestäni nuorisoliikunta eli seuratoimintatyö

kunnille nyt on annettu niin sanottua korvamerkittyä rahaa joka on tarkootettu suoraan seurojen toimintaan

ainakin mitä tuolla kentällä oon käyny niin kovasti on saanu suurta kiitosta

siellä on aktiivista toimintaa siellä on talakootyötä ollu paljon ja nyt voidahan niille talakootyölääsille maksaa jopa pientä korvaustakin siitä hyvästä tehrystä työstä

mutta sitten tämä oleellisen tärkiä sektori tämä terveyspuoli

terveysmenothan meillä jatkossa lisääntyy ja lisääntyy ja sen suhteen on erittäin tärkiää että terveysliikuntaa joka omalla kohralla on ollu hyvin tärkiä jalansija jotta minäkin tässä talossa tällä hetkellä olen tätä asiaa on viety kans hyvin tärkiästi etehenpäin

ministeri risikko on mielestäni tehnyt tässä kyllä hyvää työtä sen suhteen jotta hän on tätä tämän tästä viestittäny ja tuonu esiille

kaikkihan me tieretähän että jos ihiminen käy raikkahassa ilimassa ja miksei pullisteloo peilienkin ääressä niin hän omaa terveyttänsä liikunnalla hoitaa eli se ruumiillinen liikunta liikehrintä ja hikoolu

oppositiolla oli vähän turhan kiirus ruveta heti näkemähän elvytyksien tuloksia mutta hallitus on tehny mielestäni ihan oikeen siinä että se on tarkasti harkinnu ja kattonu mihin elvytys parahite alkaa tuottamahan tulosta ja nimenomaan työllistävissä merkeissä eli mihnä työllisyyttä tarvitahan parhaiten

vaikka tänä päivänä jostain lehrestä luin jotta on erittäin ällöttävää kun räkä poskella tuolla mennähän niin väitän että sellaaset ihmiset jotka tosiaan hikooloo ja väsyy kyllä ne on aika puhtahia tuolta sisältä jotenka vain kun pesemäs käyrähän niin se on ollu harhauttavaa

totuushan on se että suomi on tällä hetkellä jo niin sanotussa lamassa mutta rohkenen ku oon nyt kolme kertaa kuullut en tiedä onko se enemmänkin nalle ollut asialla mutta wahlroos on kolme kertaa jo samaa toitottanu että juhannuksen aikana aletahan selvästi jo näkemähän parempia aikoja ja tähän asti hän on kaikessa näissä onnistunu ennusteissaan takavuosina ja mä luotan hänehen ku kirvehen silmään

silloon jos muistatta ennekö syksyllä tultihin tänne taloohin niin kesätauon aikana ennekö syksyllä kokoonnuttiin ministeri risikko oli kaikkien naisministerien kans komiasti esillä eli se tuotihin aika rehvakkaasti julkisuutehen kun ne rupes omaa kuntoansa eli terveysliikuntaa markkinoimahan kansalle

meidän kansantalous on paljolta siitä kiinni kuinka vienti vetää

niin mä haluaasin tänä päivänä vain kysäästä ministeriltä kuinka niiren projekti on erenny onko tullu liikuttua niin ku oli ollu tarkootus ja vielä kun ne saivat sykemittarit onko ollu sykemittari tarpeeksi kovassa käytössä

ne ajat on ohitte jolloinka tehtihin känkköhön tavaraa ja sitten ku alkas paremmat ajat niin sitä purettiin ja vienti veti

tänä päivänä se on suusta suuhun menetelmä eli tilaus tuloo se teherähän ja se rahaliikenne on jouhevaa

toinen asia kun puhutahan tänä päivänä tästä niin sanotusta lamasta joka on sinänsä taantuma on tosiasia mutta sitä ei oo otettu huomiohon nyt ku maailmantalous on tosiaan menny alhaappäin öljynhinta on tullu alas monet tietyt muut tarvikkeet on halaventunu niin kuitenkin töissä käyviä ihmisiä on valtaosa

mutta haluaasin täs puheessani jonkun verran kiinnittää huomiota yhteen oleelliseen asiahan nimittään työssäjaksamiseen

se sisäinen moottori mitä meirän sisällä on se on paljon hienompi laite ku ykskään avaruusalus mitä on kehitetty eli ihmisen hyvinvointi

eli väitän että jos ihmiset pitääs oli sitten nuoret tai vanhat fyysisestä kunnosta huolen ne jaksaas paremmin

huolihan on tietysti kaikilla meillä yhteinen siitä että saataas töitä työttömille ja ennen kaikkea että työttömyys ei lisääntyisi

ne tulis paremmin toimehen toinen toistensa kans eikä täs pidä silitellä myös sitä toista osapuolta työnantajapuolta

totta kai elvyttää pitää siihen pitää panna rahaa mutta pikkusen pitää hillitysti miettiä koska ruvetahan ja mitä ruvetahan tekemähän ettei lyödä päätä seinähän

monta kertaa jos työnjohto osaas käsitellä työntekijöitä sillä lailla että sillekin annetahan niin sanottu tietynlaanen arvo eli annetahan vastuu niin sekin on sitä hyvinvointia eli sisäisen hyvinvoinnin palvontaa eli työssäjaksamista

lopuksi haluaasin puuttua sellaseen asiahan jotta suomessa on myös sellaasia hyvin menestyviä kuntia jotka haluaasivat lainata korottamana valtiolle huomattaviakin summia rahaa jos saisivat omalle paikkakunnalle esimerkiksi teitä ja siltoja elvytysmuodossa pikku vinkkinä vain

erityinen huoli on siitä että tulevaisuudes totta kai ikähaitaria pitää leventää eli työssä pitää jaksaa tai olla jos terveitä ollahan pirempään ja pirempään mutta kaikista tärkeintä on kuitenkin jotta nuoret saataas heti työn pariin ja sitä koulutustaki pikkusen kattotaas että sieltä valmistaudutaas jouhevasti työn pariin

ja lopuksi haluaasin sanoa kolleega saarisen matille tuos ku hän rehvakkaasti toi esille sen että harmaata taloutta on se tieretähän ja tieretähän melkeen mihinä sitä on ja kuka sitä pitää

ihminen on ihmeellinen siitä että kun se opetteloo sellaahen niin sanotun luppoajan niin vaikia ottaa niskasta kiinni ja tarttua

ihan viimeksi haluaasin mennä ihan siihen vaiheeseen kun lapsena vartutaan aikuiseksi

jos kerran ed

saarisella nämä asiat on tierossa niin hänethän vois ehtoopuuhina konsultoida siihen tehtävähän se olis todella kova kansantalourellinen hyöty

silloin ku hankitaan hyvä fyysinen peruskunto jaksetahan elämässä paremmin joka sektorilla ja meirän henkinen jaksaminen on paljo siitä kiinni kuinka me fyysisesti voiraan

suomi joutuu kuitenkin vaikka me kaksi ydinvoimaa laitetaan niin kiihkeimpähän aikahan vielä tuomahan vähintään yhden ydinvoimalan verran sähköä naapurimaasta venäjältä ja mä väitän että suomalaaset laatutarkkailijat tai tutkijat noon kerta kaikkiaan valveutuneita

me tuotamme täällä sen varmasti yhtä turvallisesti voin väittää jopa turvallisemmin niin miksei sitä voida täällä kotimaassa tuottaa

sen verran pitää sanoa että tietysti ku huomenna päätetähän kahdesta ydinvoimalasta niin olishan tämä paketti voitu uusiutuvan kans tehdä voiraan sanoa rinta rinnan yhtä aikaa

no tääl on paljo kuitenkin meissä erustajissa ku on kuunnellu puheenvuoroja sellaasia jokka ei hyväksy ydinvoimalaa tänne ollenka

kehuu sanovat vain jotta uusiutuvalla tehrähän kaikki se velvoite mitä suomi tarvittoo mitä me lämpöhön mitä me sähköä tarvitaan

ja mä toivoosin niin ku hallitus on sopinu lähinnä keskusta ja kokoomus mä luulen että ne ei petä toinen toisiansa että tälle uusiutuvalle paketille annetahan sellaaset voimavarat että se pystytähän toteuttamahan

mä tarkootan tällä sitä että kun ruvetahan esimerkiksi mettästä materiaalia raaka ainetta uusiutuvaa bioenergiaraaka ainetta hankkimahan se ei oo kuulkaa ilimaasta

eli tämä paketti tuloo jo tällääsenänsä maksamahan hirvittävän paljon ja se on hyvä että se toteutuu

suomen mettät tänä päivänä kasvaa enite ku koskaa ja nyt ku tämä uusiutuva paketti toteutuu niin nämä mettät laitetahan sellaasehen tuottavahan vetohon ja kuntohon että sieltä liikenöö puuta teollisuurelle mettä tuloo hoirettua kuntohon

mä väitän että sieltä tuloo laadukasta puuta

ja näin on että suomalaasta puuteollisuutta ruvetahan tuottamahan maailmalle laarukasta puuta kun me jalostamme sen vain loppuhun asti

kaikki tietää sen tosiasian että puutalossa kun nukutahan ollahan ja hengitetähän allergiat pysyy loitolla

eli kyllä meirän pitää satsata tähän puuteollisuutehen ja tämä uusiutuva puusta se on meirän tulevaisuuden helemi

tästä lähretähän liikkeelle ja tämän takia mä hyväksyn täysin sen että nämon rinta rinnan ydinvoimalat ja sitten tämä uusiutuva

en rupia liikaa liihottelemahan mutta sanoosin näin jotta hyvin pyyhkii

ensimmäisenä pitää kyllä kiittää tuota enerkistä terrierimäistä ministeriä hyvästä työstä

sitä on tänä päivänä kiitelty jo muutenkin ihan tarpeeksi mutta yhret kiitokset on vielä paikalla vähän jykevämmältä taholta eli pohojammaalta minkä takia tällä sanonnalla alootan

pohojammaallahan ei oo paljon järviä mutta siel on soita sitäkin enemmän ja nyt kun eusta tuli lieventävä signaali siitä että myös turve pikkuhiljaa luokitellahan uusiutuvaksi luonnonvaraksi niin se on hieno asia

pitää ottaa se huomioon että jos nämä turpeet olis saksas tai ranskas niin se on ihan selevä asia jotta nämä olis jo enerkiakäytössä ja kirkkaasti uusiutuvien joukossa

pitää muistaa että kylymän rauhallisesti suo kasvaa länsi suomessa kahdeksan milliä vuodessa

se kasvaa vähimmillään suomessa millin eli silloinhan se on ihan selvällä faktalla uusiutuva

toisin sanoen turpeesta voirahan tuottaa eri muodoissa erimoista enerkiaa bioenerkiaa niin liukuvassa muodossa ku erimoista poltettavaa energiaa ja varmahan myös hyöryllisiä niin sanottuja turveseoksia mitä käytetähän eri muoroissa hevostalleilla kukkapenkeissä eli tämä on suomen tulevaisuuren voimavara tämä turve

vielä lähretähän siitä että meillähän on suomessa huippututkijat ja huipputeknolokia annetahan signaali sinne

ne rupiaa innolla tutkimahan kehittämähän laitteita

mä väitän että siitä tuloo samalla meille vientituote ja meille kehitetähän sellaaseet laitteet millä turpeella tuotetahan eri muoroissa enerkiaa

se on yhtä puhurasta kuin makuuhuoneesta lähtevä löyhkä aamuyöstä

toisin sanoen meirän ei tartte peljätä sitä että me saastutetahan maailmaa jos me ruvetahan turvetta tosissaan käyttämään

eli minä kyllä satsaisin tähän turpeen käyttöön totta kai bioenerkiaan myös puumassasta puusta ja muustakin materiaalista

mutta tietenkin jos ajatellahan maailman mittakaavassa ihimisiä niin nälänhätä tuloo jossain vaiheessa eli kyllähän maatalousmaat pitää olla ruuan tuottamiseen

sitten haluaasin kiinnittää huomiota myös tähän että ku tämä on täysin kotimainen hanke kaikki laitteet kaikki tuotteet materiaalit on kotimaista niin kaikki eurot pyörii suomes

eli se on samalla kansallinen voimavara

no nyt on paljon puhuttu ku eletähän tätä lama aikaa tai taantuma aikaa ei saa vielä kuulema lamasta puhua mitään mutta kuitenki oppositio kovasti jo pistääs miljardit elvytykseen liikkeelle

ma oon kyllä valtiovarainministeri kataisen kans samaa mieltä siinä että otetahan ensin vähän rauhallisesti tutkitahan mihinkä elvytykseen me ne eurot pannahan

totta kai huippuyliopistokoulutus on tärkeä

edustaja